suomalainen lapsilisäjärjestelmä on tarpeellinen kansainvälisestikin vertaillen kohtuullisen hyvätasoinen universaali etuus joka korvaa osittain lapsista aiheutuvia kustannuksia

sosiaalipolitiikan näkökulmasta hallituksen jääräpäinen halu keventää verotusta täysin suhdanteista riippumatta on vähitellen viemässä meidät hyvinvointiyhteiskunnasta kohti köyhäinhoidon yhteiskuntaa

itsemääräämisoikeuslaki on erittäin tärkeä jo sinällään mutta tämä on myös tärkeä edistysaskel joka tuo ykn kansainvälisen vammaissopimuksen ratifioinnin merkittävästi gia

tämän lisäksi työntekijä vammainen henkilö valmennetaan ja koulutetaan tähän työyhteisöön ja sitä kautta hänellä on paremmat mahdollisuudet sitoutua työelämään ja hakea sitä kautta pysyvä työpaikka itselleen

lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä

tilanne tältä osin paranee

ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto

nykyiselle käytännölle ei löydy kestäviä perusteita

ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarjoavat hyvää käytännön osaamista monilla eri aloilla

toinen ryhmä jota on pohdittu paljon mutta joka ei ole saanut oikeastaan tuulta purjeisiin on kehitysvammaiset henkilöt

on todella hämmästyttävää myös se että hallitus on vaatinut tässä yhtey dessä kuntatyöntekijöitä osallistumaan kuntapalveluiden säästötalkoisiin

on tärkeää että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat laadukkaita ja korkeatasoisia ja vahvasti ammatillisia

se on todella odotettu asia niin vammaisten ihmisten keskuudessa ja järjestöissä kuin myös ihmisoikeuspolitiikkamme näkökulmasta

meillä on suuri joukko kehitysvammaisia henkilöitä jotka ovat työssä esimerkiksi marketeissa ja erilaisissa varastoissa ja tekevät kohtuullisen pitkiäkin työpäiviä

työntekijöiltä odotetaan maltillista palkkaratkaisua työntekijät pitävät palkattomia vapaita heitä lomautetaan uusia vakansseja tai olemassa olevia vakansseja ei täytetä

lapsiperheiden köyhyyttä tulee vähentää ja eriarvoistumiskehitykseen tulee puuttua parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu

meidän lainsäädäntömme näkee tällä hetkellä sen että kuntien on annettava kehitysvammaiselle henkilölle niin sanottua kuntouttavaa työtä joka on sosiaalipalvelua

tämä olisi kansainvälisestikin helpompi ja selkeämpi

ilman näitä ratkaisuja hallitus ei aio antaa lisää valtionosuutta lisää rahoitusta kuntapalveluiden turvaamiseksi

tuntuu että nimessä paljastuu edelleen ammattikorkeakouluihin kohdistuva kilpailu ja pelko

arvoisa puhemies

julkisen palvelusektorin on annettu yksinään kamppailla rahoitusvaikeuksissaan samaan aikaan kun yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä on monin tavoin edistetty

he maksavat sillä ruokailun työpaikallaan ja monessa tapauksessa tilanne kääntyy jopa siihen että kyseinen henkilö ansaitsee päivän aikana vain euron tai pari tai pahimmassa tapauksessa jopa maksaa työssäolostaan

esitän myös määrärahan osoittamista ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamiseen

lähtökohtaisesti en voi hyväksyä sitä jo pelkästään se vuoksi että suomessa asuvia opiskelijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti

kuntia on vain patistettu tekemään rakenteellisia uudistuksia mutta entä sitten kun kaikki mahdolliset rakenteet on uudistettu ja kevennetty kuten joissakin kunnissa on jo tehty

nyt kun kuntakokeiluja eri puolilla suomea lähdetään viemään eteenpäin toivoisin että tässä yhteydessä myös arvioitaisiin kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuus työllistyä normaalisti esimerkiksi neljä viisi tuntia päivässä tai miten se mahdollistuu eri paikoilla ja heille mahdollistettaisiin se että he voisivat saada tesin mukaista palkkaa ja sitä kautta työllistää itsensä ja he saisivat sitä kautta myös olla osallisena tässä yhteiskunnassa täysivertaisina kansalaisina

esitys murtaa myös tärkeän periaatteen opiskelun maksuttomuudesta

on sanottu että terveydenhuollossa on saatavissa miljardin säästöt kun hyvät käytännöt toteutetaan ja palveluita sähköistetään ja järkeistetään

mutta muutos vaatii rahaa

ehdotan tämän vuoksi myös ensimmäisen lapsen lapsilisän korottamista niin että se on samansuuruinen toisen lapsen lapsilisän kanssa

arvoisa herra puhemies

keskustan ja kokoomuksen johdolla on maassamme harjoitettu viimeiset neljä vuotta lyhytnäköistä oikeistolaista talous ja veropolitiikkaa joka on johtanut eriarvoisuuden lisääntymiseen ja kansakuntamme jakautumiseen

käytännössä tämä on tarkoittanut että kunnat leikkaavat opetustoimen rahoituksesta ja ryhmäkokoja kasvatetaan vaikka suunnan piti olla täysin toinen

minun mielestäni kyse on ihmisoikeudesta yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta ja tämän takia halusin omalta osaltani myös tuoda sen viitteen että kun kuntakokeilua lähdetään viemään eteenpäin nähtäisiin kehitysvammaiset ihmiset myös vahvasti osallisina meidän työelämässämme

resurssien puute kunnissa kohdistuu kaikkein pahimmin tietysti niihin lapsiin joilla on koulussa oppimisvaikeuksia ja heitä on yhä enemmän

meillä on yhä enemmän työssäkäyviä ihmisiä jotka näkevät miten hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut rapautuvat vaikka he maksavat säntillisesti ansioistaan veroja yhteiseen kassaan

mutta tämä ei ole vain mikään marginaali ilmiö vaan resurssien puute kohdistuu kaikkiin lapsiin jokaisen lapsen oppimisedellytyksiin heidän kasvuunsa ja heidän tulevaisuuteensa

meillä on myös ihmisiä jotka ovat voineet hyötyä veronalennuksista ihmisiä jotka ovat muuntaneet palkkatulojaan pääomatuloiksi ja joilla on ollut onnea sijoitusmarkkinoilla

nyt kunnissa valmistellaan vahvasti kuntakokeiluja ja siellä olevia toimintamalleja ja nyt on todettu että tähän liittyvä työkokeilulaki on määritelty niin tiukaksi ettei työvoimahallinnosta eikä typistä ohjaudu tällä hetkellä asiakkaita näitten työvoimakokeiluiden pariin ja piiriin

tässäkin valitettavasti perhetausta alkaa vaikuttaa yhä enemmän sillä yhä vahvempaan rooliin nousee heikentyvässä opetustilanteessa se millaiseen lisäoppiin lapsella tai nuorella on mahdollisuus koulun ulkopuolella

pitkäaikaissairaiden vammaisten ja iäkkäiden apua tarvitsevien henkilöiden hoito ei voi toteutua ilman omaishoitoa

nyt kysyisin ministeri ihalaiselta

miten tätä ohjattavuutta voitaisiin parantaa jotta nämä kokeilut ja toimintamallien kehittämiset eivät kariutuisi sen takia että sinne ei ohjaudu asiakkaita

suomalainen tasa arvoinen peruskoulujärjestelmä on tuottanut erittäin hyviä oppimistuloksia ja koulutus ylipäätään on ollut suomalaisen menestyksen avaintekijä

sitten ministeri vapaavuori suomen energia ja ilmastopoliittisena tavoitteena on vahvistaa tuulivoimaa ja kävitte tänä kesänä meidän kanssa juhlistamassa etelä karjalassa tuulivoimalan avaamista ja siellä kävimme myös keskustelua mahdollisesti muista tulevaisuuden tuulivoimaloista joita etelä karjalassa on tällä hetkellä rakenteilla tai kehitteillä

kuten sosialidemokraattien ryhmäpuheessa kuvattiin korjausliikkeitä on sen jälkeen tehty mutta nykyhallitus on jälleen kasvattamassa tuloeroja

keskustan ja kokoomuksen johdolla on korotettu välillisiä veroja ja samalla jaettu veronalennuksia välittämättä siitä miten ne kohdentuvat eri toimeentuloryhmiin tai mitkä ovat niiden työllisyysvaikutukset

olette perustanut tätä varten työryhmän joka nyt sitten valmistelee ja selvittelee tätä kokonaisuutta ja kysyisin missä tämä selvitystyö menee

se on pieni hinta lasten ja nuorten hyvinvoinnista mutta hallitus ei ole tehnyt siihen suuntaan mitään avauksia

nyt kun kunnat tekevät säästölistojaan yhä useammin omaishoidon tukipalveluita leikataan ja karsitaan uusia omaishoitosopimuksia ei enää tehdä ja voimassa olevia sopimuksia on purettu eikä korvaavia palveluja ole annettu

veronalennusten yhteydessä hallitus on esittänyt epämääräisiä viittauksia työllisyyteen mutta mitään näyttöä uusien työpaikkojen synnystä ei ole pystytty esittämään ei ennen veropäätöksiä eikä myöskään päätösten seurauksena

joissakin kunnissa omaishoitajat ja hoidettavat on jätetty lähes heitteille

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että tähän asiaan puututaan minkä vuoksi muun muassa omaishoitajat ja läheiset liitto on tehnyt asiasta kantelun oikeusasiamies pauniolle

pienituloisuus tarkoittaa ensisijaisesti sitä että ihmisen riski syrjäytyä yhteiskunnasta on kasvanut

hänellä ei todennäköisesti ole edellytyksiä elää yhteiskunnassa normaaliksi miellettyä elämää

suhteellinen köyhyys on maassamme syventynyt ja pitkittynyt

nykyinen kehitys tulee johtamaan köyhyyden pysyvyyteen ja periytymiseen

arvoisa herra puhemies

saimme aiemmin tänään jälleen kuulla valtiovarainministeri kataisen hengästyttävän listauksen siitä mihin kaikkeen hallitus on rahoja laittanut

onkin totta että hallitus on nostanut eräitä pienimpiä etuuksia mikä on erittäin hyvä asia

arvoisa herra puhemies

hallitus yritti poistaa myös maksuttoman päivähoidon kaikkein pienituloisimmilta

ihmisten luottamus poliittiseen päätöksentekojärjestelmään eläkejärjestelmämme kestävyyteen hyvinvointipalvelujen toimivuuteen ja osaamisyhteiskunnan tulevaisuuteen on keskeinen osa demokratian toimintaa

samalla päättyy vakuutusmaksuvelvollisuus ja lisäeläkkeen karttuminen

globalisoituvassa ja markkinoiltaan yhdentyvässä maailmassa suomen vahvuus on avoimessa taloudessa korkeassa osaamisessa ja tasa arvoisessa sosiaali ja terveys sekä koulutusjärjestelmässä

sittemmin alkuperäinen tarve lisäeläkkeelle on jatkuvasti vähentynyt

tiedämme hyvin että tasa arvoa korostavat pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat pärjäävät erinomaisesti niin talouden tehokkuuden kuin kansalaisten hyvinvoinnin osalta kansainvälisessä vertailussa

ajan myötä rekisteröityjen lisäeläkevakuuksien vähäinen määrä ja eläkkeen pienuus suhteessa kokonaiseläkkeeseen ovat jo johtaneet ja johtaisivat yhä enemmän myös siihen että järjestelmän hoitokustannukset ovat kohtuuttomat tähän lisäeläketurvan suuruuteen nähden

ensinnäkin te sanoitte että tämä toimeentulotuki on viimesijainen tukiverkko

ansiosidonnaisen sosiaaliturvan perusajatus on antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa itse oman sosiaaliturvansa tasoon

lisäksi rekisteröidyn lisäeläketurvan rahoituspohjan rapautuminen johtaa siihen että jatkossa sitä jouduttaisiin kustantamaan suhteellisesti yhä enemmän peruseläketurvan vakuutusmaksuilla ja niiden tuotoilla

epävarmuus on lisääntynyt työmarkkinoilla omaisuustuloja suositaan jatkuvasti palkkatulojen kustannuksella luottamus terveydenhoidon laatuun heikkenee ja vieläpä koulutusjärjestelmään ollaan luomassa epätasa arvoa lisäävä yksityinen yliopistolaitos

samalla se kannustaa työn tekemiseen

suuri osa ansioturvaa saavista on pienituloisia

arvoisa herra puhemies

sitten peräänkuulutatte tätä lakia aivan kuin näihin ihmisiin pystyttäisiin puuttumaan peruskouluiässä

puheet ja teot ja päätökset eivät kohtaa

hallitus puhuu työstä työllisyyden parantamisesta ja sen tärkeydestä

arvoisa puhemies

mitä hallitus tekee

valitettavasti työelämän rakenteelliset muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen että työttömyys on lisääntynyt ja pitkittynyt minkä seurauksena pitkäaikaistyöttömyys on myös kasvanut

olen siinä mielessä samaa mieltä että peruskouluikäisten lasten pitäisi saada tukea mutta elleivät he ole saaneet riittävästi tukea niin ei heitä voi aikuisinakaan siitä syyllistää

lisäeläkevakuutusten päättyessä työnantajalla olisi tietyin ehdoin mahdollisuus ostaa kertamaksulla lisäeläkettä

arvoisa herra puhemies

jos lisäeläketurva on työsuhteen ehto työntekijä ja työnantaja voivat sopia karttumatta jäävän osuuden korvaamisesta työntekijälle muilla tavoin

toisin sanoen pienipalkkaisten osa aikatyötä tekevien omalla työllään ansioturvaa kartuttavien ihmisten sosiaaliturvaa ei tarvitse heidän mielestään parantaa

tämän vuoden aikana hallitus on tehnyt kuitenkin useita myönteisiä uudistuksia joilla työn ja sosiaaliturvan yhteen sovittamista oman syytteen muun muassa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on helpotettu niin että työn tekeminen kannattaisi aina

sosialidemokraattien mielestä vastuullinen hyvinvointipolitiikka ei voi olla eturyhmäpolitiikkaa jossa ihmisryhmiä asetetaan vastakkain

laki tulee todelliseen tarpeeseen

valiokunta kiinnitti mietinnössään huomiota tähän seikkaan eli kun lisäeläkejärjestely perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen järjestelmän lakkauttaminen tarkoittaa karttumatta jäävän lisäeläketurvan osalta työsuhteen ehtojen heikkenemistä

sosiaaliturvaa pitää aina kehittää kokonaisuutena ja tavoitella jokaiselle ihmiselle hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa

kaikkiin tuloluokkiin tasaisesti tähtäävät tuloveronkevennykset johtavat nykyisessä kotitalouksien velkaantumistilanteessa todennäköisesti kevennysten siirtymiseen tallennuksiin ja velanmaksuun

olen vakuuttunut siitä että jos tätä lakia halutaan toteuttaa aidosti kuten sen tavoitteena on jay ja miten sen tavoitteita on elikkä poistaa myös hallintorajoja niin tämä laki tuo aivan uudenlaisia toimintamalleja koulujen ja koko kunnan käyttöön ja se tulee varmasti parantamaan lasten nuorten sekä perheiden hyvinvointia

syksyllä saamme esityksen työvoiman palvelukeskusten eli typien vakinaistamisesta

vaihtoehtobudjetissamme esitämme tuloveroalennuksen kohdentamista pieni ja keskituloisille perusvähennyksen kaksinkertaistamista ja ympäristöverojen monipuolistamista

odotan tältä uudistukselta paljon sillä laajentamalla työttömälle tarjottavia palveluita kelan ja kunnan suuntaan saamme luotua ihmiselle hänen työllistymisensä kannalta kokonaisvaltaista tarkoituksenmukaista ja räätälöityä tukea

hallituksen esityksen mukaan eläkelaitosten tulee tiedottaa työnantajalle ja työntekijälle ajoissa paitsi vakuutusten päättämisestä myös eri vaihtoehdoista miten korvaava turva voidaan järjestää

vaihtoehtobudjettimme satsaukset julkisiin investointeihin asuntorakentamiseen ja hyvinvointipalveluihin palauttavat yhteiskuntamme luottamusta ihmisten välille sekä lisäävät luottamusta tulevaisuuteen ja ihmisten kykyyn vastata ajan haasteisiin

arvoisa puhemies

eläkelaitosten tulee myös lähettää asianomaisille työnantajille ja kullekin työntekijälle kirje jossa on henkilökohtainen arvio karttumatta jäävän lisäeläketurvan määrästä

oppimista terveyttä ja hyvinvointia pyritään edistämään ja ongelmien syntymistä estämään esimerkiksi estämällä koulukiusaamista ja lisäämällä yhteisöllisyyttä

tämän kirjeen tarkoituksena olisi lähinnä olla apuna kun työnantajat ja työntekijät sopisivat karttumatta jäävän eläketurvan korvaamisesta

rahoitusmalli palkitsee niitä kuntia jotka pystyvät ennalta ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistävät pitkään työttömänä olleiden työllistymistä

arvoisa herra puhemies

jotta ihmiset voivat luottaa tulevaisuuteen heidän täytyy luottaa että he saavat tarvittavat palvelut ja tarvittavan tuen eri elämäntilanteisiin

on tärkeää että vakuutusyhtiöiden tiedotusvelvollisuuden toteutumista seurataan samoin kuin sitä millaisiin kompensaatioihin rekisteröidyn lisäeläketurvan lakkaaminen johtaa

ennalta ehkäisevällä ja yhteisöllisellä otteella ja palveluiden riittävyydellä vähennämme paineita raskaimmista palveluista kuten erityisopetuksen siirtämisestä tai psykiatristen palveluiden tarpeesta

tavoitteena on myös tehostaa nykyisen palvelujärjestelmän toimivuutta parantaa kuntavaltio yhteistyötä ja lisätä kuntien vaikutusmahdollisuuksia työllistymisen edistämiseksi

väestön ikärakenne muuttuu

teimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa lausunnon jossa korostimme sitä että hyvin toimivat opiskelijahuollon palvelut tukevat paitsi oppilaita myös heidän perheitään ja opettajien opetus ja kasvatustyötä

mainitsen vielä hallituksen hyvistä malleista työttömyysturvaetuuksien korotukset silloin kun työtön osallistuu aktiivitoimintaan

kyse on lasten ja nuorten työssä käyvän väestön ja lopulta myös ikääntyvän väestön palveluista

rekisteröidyn tel lisäeläkejärjestelmän lakkauttaminen ja lisäeläketurvan rahoituksen muutos säästävät eläkejärjestelmän hoitokuluja arviolta miljoonaa euroa vuodessa ja yksinkertaistavat tietojärjestelmiä

korotukset ovat myös etuoikeutettuja toimeentulotuessa mikä on hyvä asia ja tavallaan samaan asiaan liittyen hallitus on valmistelemassa niin sanottua osallistavaa sosiaaliturvaa jolla ehkäistään syrjäytymistä

on tärkeää että opiskelijahuollon yksi tavoite on myös tasoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisten taustojen vaikutusta koulunkäyntiin ja opiskeluun

samalla tämä esitys lisää yhdenvertaisuutta ihmisten välille ja saamme myös poistettua eläkejärjestelmästä yhden ylimääräisen röns

viime keväänä uusittiin ikäihmisten palvelujen laatusuositus

on erittäin hyvä asia että toisen asteen opiskelijoille annetaan mahdollisuus käyttää oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämiä psykologi ja kuraattoripalveluita kuten perusasteella ja määräajan puitteissa